pääministeri ja tasaista puheenvuoroja sen varmaa jälkeä varmaan voi käydä tätä lyhyttahtista debattia kallistele arvoisa puhemies

on ollut tärkeätä se että merkittävä osa elvytystä on ollut tätä kotitalouksien luottamuksen ylläpitämistä

eli demokraattisessa prosessissa jossa monipuoluehallitus on muodostettu ei todellakaan kokeeksi ja sitten jossa

ensisijassa näillä pitää tätä eroa lähteä kaventamaan ja sitten vasta viimesijaisia keinoja ovat ne että lähdetään puuttumaan verotukseen tai yhteiskunnan menoihin

siksi tarvitaan näiden terästämistä uusia muita toimenpiteitä ja niitä tullaan nyt vaihtoehtoina hallituksen esitykselle etsimään tämän vuoden aikana

meidän työllisyytemme on säilynyt ennusteuraa paremmalla tasolla kuin tällaisessa kansantuotteen romahduksessa normaalisti tapahtuisi ja voi sanoa että suuri kiitos siitä kuuluu sille että meillä kotimarkkinoilla toimivat ihmiset ovat käyttäneet palveluita suht entiseen tapaan ja se on ylläpitänyt työllisyyttä ja siihen on näillä veroratkaisuilla ollut vaikutus

olen merkinnyt tyly vastaus kuivunut vielä seuraaville

erityisesti vasemmisto oppositio peräänkuuluttaa tätä yhteistyötä järjestöjen kanssa että siihen pitää sitoutua sen mukaan pitää toimia ja hallitus toimii siinä

saattaa olla että välillä menee sukset ristiin ristin ja jäi ahti ylä ja hallituksella on omia aloitteita ja aina ei ole yhteisymmärrystä

käydään läpi siinä tämän ja edellisen hallituksen veroratkaisujen kohdistuminen myös eri tuloryhmittäin

arvoisa puhemies

tällä kaudella on tehty kunnallisverotuksen perusvähennystä on tehty ruokaveron alennusta on tehty merkittävät alennukset eläkeläisten verotukseen ja niin edelleen

mutta sitä on vaikea kyllä hallituksen hyväksyä että samalla kun tätä yhteistyöhön sitoutumista vaaditaan niin äsken juuri lähes koko oppositio äänesti lähes koko eivät kaikki sosiaalitupon keskeisintä asiaa vastaan

arvelen että tämä sosiaalinen kohdentuminen on sittenkin tällä kaudella ollut oikeudenmukaisempaa ja se on ollut tämän laman hoidon kannalta hyvä asia

osa suhtautuu uusiutuvaan energiaan liittyen periaatteessa myönteisesti sen edistämiseen mutta rahoitus ja lainsäädäntöratkaisut tuntuvat vaikeilta ja karvailta

se on ylläpitänyt

mutta jos kaikki nämä poimitaan pois niin pohjalle ei jää todellakaan tarpeeksi

arvoisa puhemies

on kyllä myös kysyttävä kun te peräänkuulutatte hallitukselta sitoutumista yhteistyöhön ja näin syntyviin tuloksiin onko vasemmistoliitto myös näin syntyvien tulosten kannalla

mutta hallituksella ja minulla pitää olla malttia niin paljon että me emme ammu alas yhtään järkevää ehdotusta joka on tehty

ne ovat aika tarkkaan linjassa hallituksessa tehtävän työn kanssa mutta kyllä minusta on kriittisesti kysyttävä sitä että oppositiopuolueiden puolelta ei tullut yhtään puheenvuoroa jossa olisi pohdiskeltu edes pohdiskeltu sitä ovatko nämä kaikki varhaiseläkereitit oikeita ajateltuna työurien pidentämisen kannalta

eihän tuo malli mikään kauhean optimaalinen ole siinä on selvät heikkoudet olemassa mutta on hyvä että eri malleja voidaan verrata ja katsoa

ensin sähköautojen verotukseen

totta kai se tullaan uusimaan ja korjaamaan samalla tavalla kuin tullaan tekemään liikennepolttoaineiden verotuksen suhteen ja nämä pitää tehdä ympäristöperustein ihmisten valintoja ohjaamaan

ei pohdittu miten nykyisiä järjestelmiä voitaisiin kehittää on sitten kyse porkkanasta tai kepistä joku taisi mainita porkkanan

oikeastaan mitään tällaista pohdintaa joka tarkastelisi nykyisiä järjestelmiä ei ollut

suomen puheenjohtajakaudella pohjoismaiden ministerineuvostossa oikeastaan suunnattiin pohjoismaista yhteistyötä siihen miten pohjoismaat ovat mukana maailmanlaajuisessa toiminnassa ja nämä energia ja energiatehokkuuskysymykset ovat meille yhteisiä

todella tuntuva päästöjen absoluuttinen vähentäminen

samalla saavutamme energiastrategiassamme olevan tavoitteen saada sähkön tuotannossa itsellemme laskennallinen omavaraisuus

sen kunnianhimo on korkealla sieltä odotetaan hyviä esityksiä ja sitten vajaan vuoden päästä päästään varmasti myös täällä arvioimaan niiden vaikuttavuutta

itse asiassa pohjoismaiden sisältä löytyy vahvuuksia ehkä aurinkosähköä lukuun ottamatta kaikille keskeisille energiasektorin aloille ja erityisesti energiatehokkuuteen

se kertoo siitä että meillä on vielä pitkä matka laajemmalla omavaraisuuden tiellä mutta tämän kokonaisuuden toteuttamalla me saavutamme ne varsinaiset tavoitteemme

vielä muutama vuosi sitten kun bensa ja fossiilinen diesel olivat ainoita liikenteen polttoaineita tämä keskustelu oli jotenkin ymmärrettävää

soinille

minusta te hyvin ilmaisitte sen että nimenomaan täällä eduskunnassa hallituksen pitää kertoa kantojaan ja tehdä aloitteita mutta sitten kun te menitte sivun eteenpäin puheessanne totesitte että hallituksen pitää etukäteen neuvotella järjestöjen kanssa

vistbacka molemmat aiheellisesti kiinnittivät huomiota menneisyyteen sen osalta että uusiutuvan energian osalla on ennenkin tehty lupauspäätöksiä

ei kannata tuntea pienintäkään pahaa oloa tai pahaa omaatuntoa siitä että asuu jyväskylän ympäristön kunnassa

sen mitoitus oli vaatimaton tähän verrattuna todella vain pieni siivu siitä mitä nyt esitetään mutta sitäkään ei tosiasiassa kyetty toteuttamaan

tämä historia tietysti herättää kysymyksen toteutuuko tämä

sen tähden on tärkeätä että uusiutuvasta energiasta on nyt euroopassa tehty lainsäädäntö kotimaiset toimet muutetaan laeiksi ja rahoituspäätökset tehdään niin että tämä epävarmuus myös poistuu ja näillä päätöksillä se poistuu

meillä on vahva usko siihen että se mikä on voi sanoa kuplalla tässä syntynyt kyllä pitää saada myös näkyviin ja sitten hakea keinot joilla niihin epävarmoihin saataviin vastataan

totta kai voidaan ja pitääkö siihen varmaan löytyy myös luontevat menetelmät

ja näin sanoessani haluan myös korostaa sitä että ei tämä meidän selontekomenettelymme ole turvallisuuspoliittisen ympäristöanalyysin osalta muuta kuin sen hetken arvio joka tietysti tehdään erittäin huolella

uusipaavalniemi nosti esille keskustelun setelirahoituksen käyttämisestä tässä niin tietysti taloushistoriasta löytyy malleja siitäkin mutta kyllä siihen sisältyy valtavat riskit valtavat riskit siitä että keinorahalla rahoitetaan sitä mikä on vähän keinotekoista

myös tämän nyt nähdyn kriisin kaltainen kehityskulku siellä on hyvin nähty ja me olemme sinällään tähän mahdollisuuteen varautuneet itse

parempi olisi hallitusti tehdä sellaiset operaatiot joilla me ikään kuin sen kovan maan haemme siltä tasolta jolla se aidosti tällä hetkellä meidän taloudellisen suorituskykymme perusteella on ja tämä pitäisi pyrkiä tekemään mahdollisimman hallitusti

mutta ei se mikään ulkopolitiikan mitä termiä nyt voisi käyttää oppikirja ole jossa olisi neljä vuotta eteenpäin kaikki asiat sanottu

kun huippukokouksesta saatiin hyvät päätökset tuoreeltaan niin tänään oli talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa nyt ensimmäisen kerran tämä windfall käsittely temmin valmistelun pohjalta

näin ei tietenkään ole

uskon että kaikki haluavat tarkastella tätä kysymystä siitä lähtökohdasta että jos joku järjestely löytyy sen pitää mekanismiltaan olla sellainen että sähkönhinta ei nouse

se ei saa johtaa nousuun silloin mentäisiin ojasta allikkoon

sieltä tulee niin kuin manulle illallinen nyt ylimääräisiä voittoja

arvoisa puhemies

en tiedä alkoiko tämä keskustelu yllättävästi vai ei

me voimme tämmöistä väittelyä käydä loputtomiin nämä neljä vuotta

minä ymmärrän tämän kuntakeskustelun kiivauden lähinnä sillä jos oppositio haluaa viestiä siitä että oppositiossa ollaan enemmän huolestuneita ihmisten palveluista kuin hallituksessa mutta ei hallitus kyllä tätä tule hyväksymään

mutta se mitä kaipaan on se onko tämä iso kuvio se strategia jota tässä noudatetaan sopeutetaan haetaan kilpailukyvyn parantamista ja uudistetaan yhteiskuntaa onko se toimintakonsepti johtamisen oikea tapa

minusta se on

tähän suureen linjaan pitää kiinnittää huomiota

meidät on valittu tänne nostamaan tämä maa uudelleen pystyyn ja silloin yksityiskohtien sijasta pitää katsoa tätä isoa kokonaiskuvaa

suomelle oli tärkeätä se että saadaan kunnianhimoinen uskottava toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu jonka avulla eu maat voivat mennä sitten kööpenhaminan neuvotteluihin neuvottelemaan kansainvälistä ilmastosopimusta

eli vetoan siihen että tehdään laskelmat arviot rauhassa maltilla tarkasti katsotaan että ne kohdentuvat aidosti sinne mihin niitten pitää kohdentua ja tässä emme ole nyt aivan jäniksen selässä

tämä on selkeästi kunnianhimoisin ja konkreettisin paketti mitä on tehty

itse välikysymysvastauksessa heti alussa vastasin tähän varsinaiseen välikysymykseen viittaamalla tänään hallituksen ja järjestöjen välillä tehtyyn sopimukseen ja luin siitä sen ratkaisevan kappaleen

tämän ratkaisun saavuttamiseksi piti huolehtia siitä että eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky säilyy hiilivuodon takia ja se tehtiin

tällä työllä siis tällä viitataan tähän nyt linjaratkaisun hakemiseen tämän vuoden aikana haetaan vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta

päästöoikeuksia tullaan leikkaamaan

se missä ennen muuta menetetään on se että valtiot eun jäsenvaltiot eivät peri niin paljon huutokauppatuloja teollisuudelta kuin muuten olisi peritty eli meiltä jäävät tulot vähäisemmiksi mutta päästöoikeuksia tullaan leikkaamaan

tässä on se vastaus

tämähän on tässä suhteessa kryptinen suhteessa siihen mitä te kysyitte mutta tämä on se vastaus johon me järjestöjen kanssa päädyimme

tämä paketti on uskottava

tämä tulee lisäämään valtavasti uusiutuvan energian käyttöä euroopassa ja suomessa ja seuraava askel on se että kööpenhaminassa pitää saada sitova kansainvälinen sopimus

läpivalaistaan se uskotaanko että niillä kolme vuotta tulee lisää

mutta hallitus ei lähde spekuloimaan siitä että jos ne esitykset eivät riitä mitä sitten tehdään koska me sitoudumme tähän yhteiseen valmistelutyöhön ja vakaasti uskomme siihen että se kolmen vuoden vaikutus löytyy

sen tähden siviilikriisinhallintaa ja sotilaallista kriisinhallintaa ei varsinkaan akuuteissa kriisitilanteissa kannata tällä tavalla eriyttää toisistaan

kyllä se mitä tässä on viimeisten kuukausien ja viikkojen aikana tapahtunut ennakoi että myös näiden maiden kohdalla voi sanoa aktiivisuus on koko ajan kasvanut

määrärahojen osalta hallitus esityksessään pyrkii huomioimaan sen inflaation jota eduskuntakin omassa seurantaraportissaan korostaa

ensinnäkin ennen kuin oikeastaan siihen päästään miten täällä kotimaassa nämä tulonjakovaikutukset menevät kyllä meillä on ensin ratkaistava se miten tämä kansainvälinen rahoitus ylipäätään järjestetään

haluamme ikään kuin hintalapun tälle puolustuksen tasolle tuoda avoimesti esille koska se on edessämme

hallituksen mielestä on parempi toimia näin kuin lähteä organisaatioiden supistamisen tielle

meidän tavoitteenamme on tietysti sellainen rahoitusmalli jossa myös kiinan kaltaiset maat osallistuvat siihen rahoitukseen voivat myös saada järkeviin hankkeisiinsa tukea mutta myös päästöjen pitää vaikuttaa tähän rahoitustarpeeseen ja sitä kautta vähitellen ylipäätään selviää paljonko eulle tulee kustannuksia rahoitettavaa miten se eun sisällä jakautuu ja sen jälkeen on vastattava kysymykseen miten suomen sisällä ja mitä reittejä se suomessa tulee teollisuudelle tai kuluttajille

mikäli eduskunta jostain syystä päätyisi siihen että ei sitouduta pitkäjänteisesti määrärahapuolella silloin me olemme tietysti pakotettuja siihen että alkaa organisaatiomuutosten tie

tässä hallitus on selkeästi linjannut oman kantansa ja toivomme että se ymmärretään ja se otetaan eduskunnassa huomioon ja siitä saavutettaisiin puoluerajat ylittävä näkemys

hallitus on tuonut sen avoimesti näkyville ja jos emme ole valmiita inflaation mukaiseen määrärahakehitykseen puolustusmateriaalien hankinnassa niin sitten pitää jostain hakea niitä säästöjä

mutta olennaisinta tässä on tietysti se että saadaan tämä velkakehitys pysähtymään ja asteittain kansantuotteeseen nähden supistuvalle uralle ja kyllähän kreikan kansa tämän kaiken tulee maksamaan

lainan takaisinmaksun kohdallahan kreikan valtio ei tule pitkään aikaan semmoista ylijäämää tekemään millä se tätä kokonaisvelkaa maksaa vaan kyllä takaisinmaksun täytyy perustua siihen että nyt kreikka tulee maksamaan näille muille eurovaltioille sen verran kovempaa korkoa että mikäli tervehdyttämisohjelmat toimivat ja he alkavat taas markkinoilla olemaan normaali lainanottaja niin heidän kannattaa ottaa se laina markkinoilta ja maksaa nämä kalliimmat valtioiden lainat pois

nato jäsenyyden osalta niin kuin esittelypuheenvuorossani totesin tämä selonteko esittelee sekä puolesta että vastaan argumentteja laajemmin kuin on tehty aikaisemmissa selonteoissa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme tässä talouskriisissä sekä tähän hetkeen liittyviä ratkaisuja joita hallitus on tehnyt paljon sekä kotimaassa että vaikuttaen kansainväliseen yhteistyöhön että samalla myös sellaisia pitkän ajan taloudellista kestävyyttä parantavia uudistuksia joilla me tulemme pärjäämään

millä tavalla eun pitää venyä